silloin tarvitaan ylikunnallista yhteistyötä ja kuntayhtymät on siihen luotu kuntainliitot aikanaan ja kuntayhtymät sen seurauksena

herra puhemies

hallitus kylvää tässä rahaa ja kansaneläkejärjestelmä samalla uhrataan tässä kouhussa mikä nyt on menossa

näihin esityksiin saimme talousvaliokunnassa asiantuntijalausuntoja joista tässä hieman tarkastelen finanssialan keskusliiton asiantuntijan ja hänen mukanaan olleen nordea pankin luottojen käsittelijän näkökulmaa

niitäkin tarvitaan monilla alueilla vaikeimmilla työttömyysalueilla tarvitaan julkisia panostuksia kuntien kautta

lähipäivinähän eun huippukokous käsittelee tätä pankkivalvonnan järjestämistä sen mallin pohjalta joka nyt siellä on laadittu

tähän liittyy monia erilaisia tekijöitä mitä täällä on todettu

parempaa demokraattisempaa ja toimivampaa mallia pitäisi kyllä etsiä mutta se ei ole ihan helppoa koska eri tehtävät on erilaisella alueella joka tapauksessa toteutettava ja silloin maakuntahallinnon ja kuntahallinnon väliin ilmeisesti jonkinlaista mallia tarvitaan

mielestäni tämä veropolitiikka jota hallitus nyt harjoittaa lisää tuloeroja ja näitä ongelmia heikompiosaisten kohdalla vaikka toinen vaihtoehto olisi mahdollinen

esimerkiksi sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa esitetty malli että kunnat työllistäisivät ja saisivat siihen ylimääräistä tukea ensi vuonna on kannatettava ja hyvä

meillä keski suomessa puolustusvoimat ovat olleet tästä vahvasti huolissaan

kun sitä talousvaliokunnassa viime viikolla käsiteltiin niin en minä kyllä tullut ollenkaan vakuuttuneeksi että järjestelmästä tulee sellainen että se käytännössä toimii

se on kaksiosainen ja erittäin byrokraattinen

koska noilla alueilla ei ole yksityistä yritystoimintaa riittävästi eikä ainakaan ole siihen suuntaan kehitys menossa että lisääntyisi kään niin silloin tarvitaan julkisen sektorin panostuksia enemmän kuin nyt on kaavailtu ja esitetään

voi olla että se on liian hidas sillä ei ole riittävästi valtuuksia kun rajojen yli ovat nämä sitoumukset niin mittavat

keski suomen eli jyväskylän henkilöstöstä lienee yksi valmis harkitsemaan siirtymistä vaasaan ja kaikki muut ovat hakeutumassa muihin tehtäviin

arvoisa puhemies

tämä olisi kohdennettu toimenpide juuri pienimpien tulojen varassa eläville ja samaten lapsivähennyksen käyttöönotto toisi lapsiperheille sitä kovasti kaivattua parannusta

mutta ennen kaikkea tarvitaan yritysten työllistämisedellytysten parantamistoimenpiteitä edelleen ja voimakkaasti

eli vaasaan kielipolitiikan ansiosta lähinnä otetaan uutta väkeä joka ei tunne keski suomea eikä hätäkeskuksen aluetta siis kaikilta osin juuri lainkaan

nimittäin tämä perusvähennyksen korottaminen kunnallisverotuksessa on tällainen jota ei ole ollut lähes kahteen vuosikymmeneen

hallitus ikään kuin heittää pyyhkeet kehään että nyt katsotaan kaksi vuotta ja sen jälkeen on sitten kunnissa harmaa tulevaisuus

meilläkin ne on julkistettu vain koko pankkisektoria koskien yhtenäisinä lukuina eli siellä tulevat liikesalaisuudet vastaan ja silloin me joudumme antamaan täällä vähän niin kuin säkki päässä valtuuksia tällaisille summille ja menetelmille tietämättä tosiasiassa mihin olemme veronmaksajamme sitomassa

osa pyynnöistä koskee tarjouksen alla olevia vientikauppoja osassa viejä on jo valittu toimittajaksi mutta toteutuminen edellyttää rahoituksen järjestymistä

sinänsä se on positiivinen asia mutta sen miljardin minkä hallitus siihen käytti kohdentaminen toisella tavalla työllisyyden parantamiseen olisi ollut mahdollista paljon tehokkaammin

tämä luo ihan selkeän vaaran että turvallisuus heikkenee

mutta samanaikaisesti tietysti täytyy muistaa se että hallituksen politiikka johtaa ainakin köyhimmissä kunnissa mutta monissa varsin vauraissakin kunnissa kunnan tuloveron ja kiinteistöverojen nostamiseen ja tätä kautta tämä hyöty leikkautuu monilta pienituloisilta ihmisiltä pois

tässä on valtavat erot tällä hetkellä

kysyn vain hallitukselta ministeriltä valiokunnan enemmistöltä joka on tässä nyt tällä linjalla kuka kantaa vastuun siitä kun virheitä tapahtuu

meillä on laajoja alueita joilla väestö vähenee ikääntyy kustannukset nousevat ja tulotaso ja tulojen määrä kunnissa heikkenee

nythän siitä meni muun muassa kaikille kunnille tasaisesti ja oikeastaan niille kunnille joilla on varaa korkeampiin palkkoihin ja suurempaan henkilöstömäärään meni eniten rahaa eli rikkaimmille kunnille kun taas köyhät suurissa vaikeuksissa olevat kunnat hyötyivät siitä hyvin vähän suhteessa hyvin vähän

eli kyllä nämä määräkysymykset tässä ovat nyt se vakavin kysymys

tässä lausunnossa todetaan erityisesti että hallituksen esittämä jälleenrahoitukseen käytettäväksi osoitettu rahamäärä on pieni vientiyritysten nähtävissä olevaan rahoitustarpeeseen verrattuna

tässä mielessä siis hallituksen veropoliittinen linja on pienoisen käännöksen alla toivon mukaan selvemmänkin käännöksen alla

näin ollen tämä hajakylvömalli ei ollut hyvä eikä viisas vaan se olisi pitänyt vaikkapa kuntien valtionosuusjärjestelmän kautta ohjata kunnille tarpeen mukaan ja vaikkapa työllisyysvelvoitteen myötä

jo tähän asti saatujen ostajaluottopyyntöjen perusteella rahoitustarpeen voidaan arvioida olevan ainakin kaksin tai kolminkertainen esitettyyn nähden

tätä varmuutta ei ole niin kuin täällä muutamat hallituspuolueiden edustajat ovat todenneet

kaikki keski suomen kansanedustajat ministereitä lukuun ottamatta ovat yksimielisesti olleet tämän ratkaisun kannalla että meillä pitää säilyä oma hätäkeskus ja sen hyvä toiminta tulee jatkossakin turvata

tähän astihan edelliset hallitukset ja tähän asti tämäkin hallitus on suosinut euromääräisesti erittäin vahvasti hyvätuloisia ja varakkaita ja edelleen ansiotulon ja pääomatulojen välinen kuilu on suuri

kun käsittelemme täällä erilaisia lakeja niin aina huomaamme että maakuntakeskuksiin ja muutamaan keskukseen keskitetään entistä enemmän ja ne ihmiset jotka ovat vähän etäämmällä saavat omin kustannuksin etsiä niitä palveluja

yritysten osalta ne yritykset jotka ovat joutuneet lomauttamaan henkilöstönsä eivät saaneet tätä hyötyä lainkaan koska se on palkkasidonnainen maksu kun taas ne jotka ovat hyvässä asemassa saivat siitä kaikkein suurimman osuuden

nostin nämä kysymykset talousvaliokunnan käsittelyn loppuvaiheessa hyvin vahvasti esille ja heräsi kysymys voidaanko tulla tarvittaessa jopa tammikuussa käsittelemään uusia esityksiä jos tarve on koska tilanne on todella vakava ja niin kuin ministerikin totesi menee nopeasti huonompaan suuntaan

kristillisdemokraatit tekivät vaihtoehtobudjetin joka on jo jaossa jokainen joka haluaa sen saa tasapainotetun vaihtoehtobudjetin jonka joka vuosi olemme tehneet

onkin mielenkiintoista nähdä miten edustajatoverimme oikealta vasemmalle äänestävät tässä asiassa kun julkiset lupaukset ja vetoomukset ovat olleet niin poikkeuksellisen selkeäsanaisia ja jyrkkiä ja oikean suuntaisia

tämä on kyllä sellaista kehitystä jota en pidä kansakunnan enkä ainakaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisten tasa arvoisen kohtelun kannalta hyvänä ja perusteltuna

haastamme myös sosialidemokraatit vasemmistoliiton ja perussuomalaiset tekemään ja julkaisemaan välittömästi vaihtoehtobudjettinsa koska sen pitää olla hallituksen budjettiesityksen rinnalla silloin voidaan puhua vastuullisesta selkeästä julkisesta talouspolitiikan harjoittamisesta

voi kyllä perustellusti arvostella että kelamaksun poisto sillä tavalla kuin se nyt tapahtui ei ole ollut työllisyyspolitiikan kannalta kaikkein paras mahdollinen

herra puhemies

näillä lyhyillä ajatuksilla tässä yhteydessä kiinnitän näihin asioihin huomiota ja totean että kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on todella tehnyt tasapainotetun vaihtoehtobudjetin jota kukin kansanedustaja voi lukea ja tutkia mikä on se meidän vaihtoehtomme

kiitän vasemmistoliittoa ja perussuomalaisia että ovat tehneet tähän tämän esityksen josta pääsemme äänestämään ja sitten näemme mikä on ratkaisu tässä asiassa

nyt kun sitten energiaveroilla ympäristöveroilla kerätään sekä energiaverolla että jäteverolla yrityksiltä ja kunnilta takaisin nämä verotulot niin joudutaan siihen tilanteeseen että jälleen kohdentuminen saattaa olla sellainen mikä ei paranna työllisyyttä vaan jopa heikentää sitä

mahdollisesti tarvitaan näiden tietojen perusteella nopeasti uusia päätöksiä jotta viejillä on aikaa tehdä tarjouksia käydä tarjouskilpailuja sopimus ja rahoitusneuvotteluja joihin vetosivat